sosiaali ja terveyspuolella suuremmissa yksiköissä voidaan hoitaa sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito ja tämän myötä saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa palvelua erikoistumisen kautta

onko kansainvälinen yhteisö valmistautunut jakamaan tasaisemmin vastuuta syyrialaisten pakolaisten auttamiseksi ja olisiko suomen mahdollista antaa väliaikainen turvapaikka useammalle syyrialaiselle kunnes tilanne syyriassa rauhoittuu ja ihmiset pääsevät takaisin koteihinsa

missä tulee vastaan raja jolloin luonnon monimuotoisuuden väheneminen kääntyy ihmistä vastaan myös taloudellisessa mielessä

nimikkeillä ei tässä vaiheessa ole suurta merkitystä vaan olennaista on että molemmilla tasoilla on suorat vaalit verot kerätään yhteiseen kassaan ja molemmilla tasoilla on itsenäinen talous

päivä

arvoisa puhemies

on todellakin se aika vuodesta että nuoret hakevat kesätöitä

siellä opitaan työelämän taitoja luodaan kontakteja työelämään löydetään elämänhallintataitoja ajan ja rahankäyttö löydetään omia vahvuuksia ja saadaan kokemusta tuleviin opintoihin ja töihin

yhdistyminen uudeksi ouluksi on vaatinut perusteellista pohjatyötä systemaattista suunnittelua henkilöstön ja muiden ihmisten kuuntelemista eri näkökulmien yhteen tuomista luovuutta ja valmiutta neuvotella

kuitenkin näinä vaikeina taloudellisina aikoina erityisesti vammaiset nuoret ja vaikeasti työllistyvät nuoret ja aikuisetkin kärsivät työpaikkojen vähyydestä

metsäpoliittinen selonteko antaa hyvän viitekehyksen kansallisen metsästrategian laatimiselle

suomalaisella metsäosaamisella on kysyntää maailmalla sekä suojelu että tuotekehitysmielessä

on ollut mielenkiintoista pohtia lähidemokratiaa laatia kulttuuristrategiaa ja pohtia palvelujen järjestämistä yhdessä muiden kuntien päättäjien ja asukkaiden kanssa

ihmisten hyvinvoinnin valossa elämisen ja onnistumisen mahdollisuuksien näkökulmasta vihreän eduskuntaryhmän mielestä kuntauudistus on tarpeellinen

arvoisa puhemies

hyvinvoiva ja monimuotoinen metsä on tärkeä hyvinvointitekijä sen tietää kokemuksesta jokainen tässäkin salissa istuva

tämä on tärkeä aihe ja on hyvä kuulla että hallitus huomioi sotaveteraanit ja nämä nykysotilaat jotka ovat vammautuneet rauhanturvatehtävissä

meillä on yhteiskunnassamme kuitenkin paljon myös ihmisiä jotka talvi ja jatkosodan aikana olivat pieniä lapsia ja jotka ovat kantaneet näitä sodan traumoja läpi elämän

toki yhteiskunnassamme elää myös nuoria ihmisiä jotka ovat kokeneet sodan kauhut maamme rajojen ulkopuolella

mutta kysyn erityisesti

mitä valtiovalta hallitus aikoo tehdä näiden suomalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi jotka ovat vanhuksia mutta eivät ole saaneet hoitoa koko elämänsä aikana näihin sodan aikana syntyneisiin traumoihin

arvoisa puhemies

mutta haluan kiittää ministeriä sinnikkäästä työstä öljyntorjunta aluksen eteen ja toivon että muutaman vuosikymmenen päästä ei enää öljyntorjunta aluksia tarvittaisi vaan olisi siirrytty uusiutuviin energioihin ja tuotantomuotoihin

ja pääsemmekö pian siihen tilanteeseen että nettomittarointi mahdollistuu ja pienet energiantuottajat saavat syöttää sähköä verkkoon ja siitä vieläpä maksun itselleen

arvoisa puhemies

ukrainan nykyinen kriisi puhkesi marraskuussa kun presidentti janukovyts hylkäsi assosiaatio ja vapaakauppasopimuksen eun kanssa ja asetti sen edelle tiiviimmän taloudellisen yhteistyön venäjän kanssa

arvoisa puhemies

mellakat alkoivat maidanin aukiolla ja niiden takana piili myös tyytymättömyys hallintoa korruptiota ja huonoa taloudellista tilannetta kohtaan

arvoisa puhemies

venäjän sekaantuminen ukrainan tilanteeseen ja sen sotilaallisen voiman aktivoiminen on erittäin vakavaa ja loukkaa ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta

arvoisa puhemies

jos tilannetta ukrainassa ei saada nopeasti hallintaan on oletettavaa että se johtaa väkivaltaisuuksiin ulkopuolisia lapsia naisia ja vanhuksia kohtaan

meillä on hyvä maa koulutuksen suhteen kun opettajainkoulutus on korkeatasoista ammatillinen koulutus on korkeatasoista mutta hyvä koulutus ei ole itsestäänselvyys

lähes kaiken työn täytyy perustua tutkimukseen ja laatu syntyy ainoastaan sitä kautta että meidän työmme perustuu tutkimukseen

venäjän toimet eivät kunnioita kansainvälistä oi keutta eivätkä ukrainan perustuslakia

jo pienillä lapsilla puhutaan tutkivasta oppimisesta ja haluan puolustaa tätä tutkimusperustaista korkeakoulua ja on hyvä että ammattikorkeakoulujen rahoituskin tulee nyt vahvemmin tutkimusperustaisesti

onko eu jo ryhtynyt valmistaviin toimenpiteisiin auttaakseen väkivaltaisuuksien uhreja ja näitä väkivaltaisuuksia pelkääviä sekä maan rajojen sisällä että ulkopuolella ukrainan rajojen

ammattikorkeakouluopiskelijoitten ja yliopisto opiskelijoitten välinen eri arvoisuus voidaan ratkaista ainoastaan siirtä mällä ammattikorkeakouluopiskelijat pysyvästi ythsn palvelujen piiriin

minulla kalskahti korvaan kun tutkaksen puheenjohtaja edustaja lauslahti sanoi että pitäisi olla tutkintoyliopistoja ja tutkimusyliopistoja

myös kansainvälisen oikeuden näkökulmasta ajatus muuttaa maan rajoja maan jollakin alueella pidettävällä äänestyksellä on vieras

se on pannut muun muassa sierra leonen ja liberian terveydenhuollon kriisiin ja näyttää siltä että myös ykn apu kriisin ensi vaiheessa on ollut heikkoa

on hyvä huomata että tähän löytyy tahtotila täällä salissa olevilta ja puolueilta jotka täällä ovat edustettuina

arvoisa puhemies

useisiin maihin on tullut jo ebola potilaita ja näyttää myöskin siltä että ebola tapausten leviäminen on mahdollista myös euroopassa

uskon että suurin osa sikojen kasvattajista hoitaa työnsä moitteettomasti mutta valitettavasti näillä tiloilla joilla eläimiä on laiminlyöty on kyseessä ollut usein tilanahtaus ja virikkeiden puute

krimille suunniteltu kansanäänestys sunnuntaiksi on siis kansainvälisoikeudellisesti laiton ja rajojen muuttaminen vaatisi koko maata koskevaa kansanäänestystä

rahoituskehysten alle sijoittuu viisi erilaista kokonaisuutta joista keskityn käsittelemään tarkemmin ensimmäistä kokonaisuutta älykäs ja osallistava kasvu ja toista kokonaisuutta kestävä kasvu sisällyttäen luonnonvarat ja maaseutuvarat sekä näiden lisäksi globaali eurooppa kokonaisuutta

mutta ministeriltä vielä täällä nousi tämä hyvinvointiasia haluaisin kysyä että nyt kun ammattikorkeakoulujen rahoitus myös perustuu tietyille opintosuorituksille ja näitä on käsittääkseni hieman kiristetty aikaisemmasta vaarantuuko opiskelijoiden hyvinvointi tätä kautta

ukraina ansaitsee hallituksen joka ottaa huomioon maan kaikkien osien tarpeet ja kunnioittaa myös vähemmistöjen oikeuksia

tällainen huolenaihe on herännyt tässä muuten niin ansiokkaassa ja hyvässä prosessissa

näiden oikeuksien turvaamiseen oikea tapa on maan lainsäädännön kehittäminen ja sekä etyjin että euroopan neuvoston periaatteiden noudattaminen

juustohöyläperiaatteen sijaan vihreä eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että leikkaukset ovat suomen kannan mukaisesti aloilla joilla eurooppalainen lisäarvo on vähäinen tai joilla varojen aikaisempi käyttö on osoittautunut tehottomaksi ja joilla komissio on ehdottanut suurinta kasvua suhteessa nykyiseen kehyskauteen

ukrainan ja krimin kriisi on ajanut eun ja venäjän ristiriitaan mikä vaikuttaa luonnollisesti myös suomeen eun jäsenmaana

nämä myrkyt kulkeutuvat siitepölyn ja meden kautta mehiläisiin aiheuttaen joukkokuolemia

nyt kun syy laajoihin mehiläiskuolemiin on löytynyt aikooko suomi kannattaa myrkkyjen käytön kieltämistä eussa ruuantuotannon turvaamiseksi ja mehiläisten pelastamiseksi

näemme että globaali vastuunotto ei saa olla ristiriidassa eurooppalaisen lisäarvon kanssa vaan että euroopan unionin tulee kantaa vastuuta myös maailman köyhistä ja tukea globaaleja demokratiaprosesseja

siitäkin huolimatta että venäjään mahdollisesti kohdistuvat talouspakotteet tuntuisivat suomen taloudessa enemmän kuin muiden eu maiden on tärkeää että suomi toimii yhtenäisesti muiden eu maiden kanssa ukrainan suhteen niin kuin se on tehnytkin

eu osoitti neuvotteluvoimansa kiovassa kun puolan ranskan saksan ulkoministerit olivat tekemässä sopimusta sekä uusista vaaleista että hallitusta muutosprosessista

viime viikolla eu päätti venäjää koskevista poliittisista pakotteista kuten eun ja venäjän uuden perussopimuksen neuvotteluiden ja viisumivapausneuvotteluiden lopettamisesta siihen saakka että kriisille löydetään ratkaisu

onko suomelta pyydetty apua epidemian hoitamiseen ja epidemian estämiseksi ja jos on niin millä tavalla suomi osallistuu tai voisi osallistua ebola epidemian leviämisen estämiseen

erasmus ohjelma mahdollistaa nuorten matkustamisen toiseen maahan opiskelemaan ja laajentaa heidän mahdollisuuksiaan saada koulutusta ja työtä

silti tilanteen ratkaisemiseksi vihreät kannattavat asteittain kovenevien talouspakotteiden mahdollista käyttöönottoa jos tarve niin osoittaa

älykäs ja osallistava kasvu otsikon alla vihreä eduskuntaryhmä suosittelee leikkauksia kohdistettavan suuriin hankkeisiin suomen kannan mukaisesti ja rahoitusta kohdistettavan työllistäviin ja kansalaisten koulutus ja sivistysmahdollisuuksia edistäviin hankkeisiin

arvoisa puhemies

oppilashuolto peruskoulussa ei kuitenkaan toteudu edelleenkään riittävästi eikä yhdenvertaisuuslain edellyttämällä tavalla ja vieläkin on kouluja joissa lapset eivät esimerkiksi saa kuraattorin tai psykologin palveluja ollenkaan

se on maksuton ja painottaa opiskelua oppimista ei rahalla saatavaa palvelua

on tärkeää kun keskustellaan koulutusviennistä että erotamme keskustelun lukukausimaksuista ja erotamme keskustelun koulutusviennistä

oppilashuollon valvonta on ollut lainsäädännöstä johtuen puutteellista ja myös oikeuskansleri on todennut että oppilashuollon asianmukainen toteuttaminen vaatii nykyistä velvoittavampia säännöksiä henkilöstön mitoituksesta

itse näen että nämä voivat olla myöskin yhteensovitettavissa mutta on tärkeää että tutkintoon johtava koulutus suomessa säilyy edelleenkin maksuttomana ja että kun tänne tulee opiskelijoita muualta heillä on yhtä tiukat kriteerit päästä opiskelemaan suomalaiseen korkeakouluun kuin suomalaisillakin opiskelijoilla

koska konfliktin vaikutukset ulottuvat todella laajalle ja konflikti uhkaa venäjän ja euroopan suhteita sekä koko maanosan turvallisuutta toivomme ukrainan ja venäjän johdolta yhdessä euroopan päättäjien kanssa voimakasta tahtoa ratkaista ukrainan kriisi rauhanomaisesti

miten puutteet oppilashuollon toteutumisessa on tarkoitus korjata

kirjataanko valmisteilla olevaan opiskelijahuoltouudistukseen sitovat normit terveydenhoitajista kuraattoreista koulupsykologeista ja lääkäreistä jotta oppilashuollon palvelut olisivat kaikkien lasten ja nuorten saatavilla

eduskuntaryhmämme pitää tärkeänä että eu jatkaa ponnisteluja ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämmän maatalouden puolesta

paljon taitavia opiskelijoita haluaisi tulla suomeen mutta he eivät saa tänne viisumia eri syistä

ukrainan kansa on osoittanut sinnikkäällä vastarinnallaan että se ei siedä hallinnon korruptoituneisuutta ja että se haluaa solmia tiiviimmän yhteistyön euroopan unionin kanssa

ja toinen ongelma on että meillä on tällä hetkelläkin eu ja eta maiden ulkopuolelta tulleita erittäin älykkäitä lahjakkaita opiskelijoita jotka päivittäin kamppailevat toimeentulonsa kanssa

toivomme että ukrainan tilanne vakautuu mahdollisimman pian ja itsenäiset valtiot osoittavat että ne kykenevät kunnioittamaan toistensa itsemääräämisoikeutta

näkeekö opetusministeri paineita yliopistolain muuttamiseen tämän opetusministeriön tilaaman selvityksen pohjalta

ja kuinka muilla tavoin opetusministeri näkee voisimme lisätä viihtyvyyttä oppilaitoksissa sekä henkilökunnan että opiskelijoiden osalta

siksi ehdotamme että valvonnat niiden maiden kohdalta jotka ovat hoitaneet asiansa moitteettomasti voivat tapahtua keveämmässä muodossa kuin niiden maiden osalta joiden toiminnassa on vielä kehitettävää